nyt te edustaja pekkarinen ette ole perehtynyt hallituksen päätöksiin koska viime viikolla me hyväksyimme rakennepaketin mutta me hyväksyimme myöskin lisätalousarvion ja ensi vuoden talousarvion valtiolle ja näissä on merkittäviä toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi muun muassa yhteisöveron alentaminen

keskustahan oli kannattamassa sitä että on luotava tällainen vakausväline alkuvaiheessa tietenkin väliaikainen mutta riippuen miten hyvin se toimii ja kehittyy niin sitten pysyvä myöhemmin mutta että tarvitaan tällaista vakautusvälinettä

edustaja myllykosken viesti siitä että monet isät ovat vaikeassa tilanteessa suhteessa omaan lapseensa korostuu herkkinä aikoina muun muassa joulun yhteydessä

tämä on tosiaan tärkeä historiallinen uudistus ja minä ainakin ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä olemme tosi tyytyväisiä että tällainen uudistus on tänne taloon tulossa

tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana ja myös eduskunnan miesverkoston vetäjänä koko ajan tulee palautetta siitä että isät ovat heikommassa asemassa he kokevat että heitä ei kohdella tasavertaisesti viranomaisten edessä ja he saavat epäoikeudenmukaisia päätöksiä

tätä edellinen hallitus ja pääministeripuolue keskusta oli tukemassa ja viemässä eteenpäin ja niin kuin täällä on todettu moneen kertaan niin jo maaliskuussa tämä keskeinen tekijä kun puhutaan tästä vastuiden kasvattamisesta jo päätettiin

ne pienet kehut mitä oppositiosta on tämän kokonaisuuden osalle tullut mielellään myös vastaanotetaan

me olemme pääomittamassa finaviaa joka mahdollistaa sen että helsinki vantaan lentokentän peruskorjaus lähtee liikkeelle

tasa arvoministeri arhinmäki on asettanut mieskysymyksiä tasa arvopolitiikassa pohtivan työryhmän ja tietääkseni se antaa väliraportin tammihelmikuussa

työryhmän yksi tehtävä on miettiä isyyttä viranomaissyrjintäkysymyksiä muun muassa

pidättekö huolen siitä että tässä työryhmässä myöskin paneudutaan näihin samoihin kysymyksiin mitä tietysti oikeusministeriön puolella lainsäädännön osalta valmistellaan ja toivottavasti valmistellaan että tilanne jatkossa olisi parempi

mutta se vanha ervv johon ei ole näitä joustomekanismeja sisällytetty se ei tuntunut toimivan

ei toiminut ervv ilman että sitä muokattiin siihen tuotiin uusia elementtejä ja siitä on nyt kysymys

täällä ovat lakivaliokunnan edustajat ihan ansiokkaasti käsitelleet yksityiskohtaisesti tätä hyvää lakiehdotusta ja mietintöä

on todella aika surullista että niin ihana asia kuin parisuhteen muodostaminen ja vielä sen jälkeen sitten lapsen tai lapsien tekeminen usein sitten päätyy riitaisaan eroon ja pitkittyneisiin oikeudenkäynteihin

heinäkuuta ratkaisuja tehtiin niin kuin täälläkin on moitittu kiirettä jos ei nyt ihan paniikissa niin kiireessä kuitenkin kun ne markkinavoimat vaan jylläävät siellä ja spekuloivat ja nostavat korkoja ja horjuttavat vakautta

nyt olen tullut vähän toisiin ajatuksiin ja siihen on monta syytä eivät pelkästään tämän fennovoima hankkeen ympärillä olevat epämääräisyydet ja heikkous monelta osin vaan muitakin

täytyy asettaa se kysymys että kun energiapolitiikkaa tarkastellaan monen kymmenen vuoden päähän satsaammeko me siihen ja kiinnitämmekö huomion sellaisiin teknologioihin sellaisiin energiantuottamistapoihin joiden hinta monista syistä fukushimasta ja niin edelleen johtuen edelleen nousee vaikeudet jatkuvat vai satsaammeko sellaisiin teknologioihin jotka globaalisti koko ajan suhteessa tulevat edullisemmaksi ja ovat sekä eettisesti että myöskin ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja

se on silloin aina tappio niin molemmille vanhemmille kuin erityisesti lapselle siitä kärsivät kaikki osapuolet siitä eivät kärsi edes ainoastaan vanhemmat ja lapsi vaan siitä kärsivät isovanhemmat ja se vaikutus ulottuu hyvin pitkälle

elikkä ei varmaan kaikkia yksityiskohtia sitten näiden joustomekanismien sen paremmin laillisuusperustasta oikeudellisesta perustasta kuin myöskään käytännön toteuttamisesta ja sen eri vaiheista hirveän paljon keritty käydä ja tämä on minun mielestäni tunnustettava

kun muun muassa tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaostoa vedän puheenjohtajana ja tämä koskee kaikkia meitä jotka olemme jollain tavalla mukana tasa arvopolitiikan siellä miespuolella

kyllä ne yhteydenotot ovat valtavia ja se tuska ja huoli mitä monet isät tuovat esiin siinä että eivät omasta mielestään saa tasapuolista kohtelua eivät sosiaalitoimistoissa eivät välttämättä oikeudenkäynneissäkään ja mitä siellä takana on

jos jonkun maan talous on pohjimmiltaan terveessä kunnossa rahoitusmarkkinat toimivat budjettialijäämä on kriteerien mukainen velkaantumisaste on hallinnassa ja sitten markkinavoimien spekulaatioiden ja epävarmuuden takia luodaan kuvaa jossa se alkaa kriisiytymään niin minusta tämä mitä imf on aiemmin käyttänyt on ihan toimiva mekanismi silloin

rahoituksen saatavuus niin oman pääoman ehtoisen kuin vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus on täysin kriittinen kysymys pyrittäessä saamaan suomea uudelleen kasvu uralle ja siinä mielessä sympatiseeraan vahvasti niitä monia puheenvuoroja mitä keskustan piiristä tämän aiheen tiimoilta on käytetty

itse asiassa siellä takana on vuosisatojen perimä meidän korvien välissä ja meillä on kuitenkin sitä ajattelua edelleen ja sen takia meidän pitää muistaa katsoa näitä yhteiskunnallisia uudistuksia tällaisten sukupuolittuneiden rakenteiden ja roolimallien purkamisenkin näkövinkkelistä

toki siinä vaiheessa kun ja jos tätä ennakoivaa tukea nostetaan ja annetaan jollekin valtiolle niin kyllä silloin tietysti täytyy edellyttää myöskin aika selkeätä ohjelmaa

ellette minua usko niin pyytäkää vaikka tukiopetusta edustaja pekkariselta joka entisenä elinkeinoministerinä hyvin tietää miten tämä järjestelmä käytännössä pyörii

tällaiset rakenteelliset uudistukset tekevät sukupuolten isien ja äitien kesken yhteiskunnasta tasa arvoisemman ja ne poistavat pikkuhiljaa niitä huolia joita nyt on liian paljon vielä muun muassa näiden eroriitojen taustalla

edustaja pekkarinen aivan oikein täällä todisti siitä mitä edelliset hallitukset ovat tehneet

joka tapauksessa nythän tehdään puitesopimusta rakenteesta ja johtuen juuri näistä epävarmuustekijöistä ja siitä että aika kiireellä nämä muutokset puitesopimukseen tehtiin on ihan hyvä että nämä yksimielisyysvaatimukset ja kansallisten parlamenttien päätöksenteko ovat tässä hyvin voimakkaasti mukana ja siitä tietenkin pitää pitää kiinni ja tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on monelta osin näitä asioita korostettu

budjettivaikutuksista vielä sen verran että minulle on tullut sellainen käsitys että vaikka kävisi karmeasti ja nämä takausvastuut realisoituisivat niin niiden budjettivaikutukset meidän valtiontalouteen budjettitalouteen tulisivat joka tapauksessa viiveellä ja sehän tarkoittaisi että maailma ja eurooppa olisivat todella sekaisin

mutta se että ihan oikeasti suomi nyt niin kuin keskusta esittää ja perussuomalaiset esittää on se maa joka tämän kupin kaataa sen seuraukset markkinoiden ja talouden kautta näkyisivät varmasti jo ensi vuoden budjetissa ensi vuoden työllisyyden hoidossa ja ensi vuoden taloudenhoidossa laajemminkin

minusta se on ihan realismia ja tässä mielessä tarvitaan kyllä kun vain huonoja vaihtoehtoja on käsillä se vaihtoehto joka kuitenkin todennäköisesti kaikista vähiten tällaisia suoria sokkivaikutuksia meidän työllisyydelle ja hyvinvoinnin edellytyksille luo

pitemmällä aikavälillä tietenkin lopetan siihen arvoisa puhemies josta aloitin koska meillä ovat nämä häikäilemättömät markkinavoimat vallassa ja vaikka on tehty stressitestejä vaikka säätelyä on yritetty rakentaa vaikka on luvattu rahoitusmarkkinaveroa ja vaadittu pankkiveroa ja niin edelleen

eivätkä kansalliset parlamentit euroopan unioni eikä eurojärjestelmä kyllä pärjää ellei muutosta saada laajasti maailmanlaajuisesti finanssimarkkinoiden parempaan säätelyyn

kuria tarvitsevat pankit ja markkinavoimat eivät tavalliset veronmaksajat ja kansalaiset jotka tämän ahdingon joutuvat kestämään ja siitä kärsimään

mitä enemmän omaisuutta sitä enemmän veroja

sitten kaikkien tulojen kaikkien tulojen ja omaisuusmuotojen tulisi olla samalla viivalla ja saman suuntaisesti verotettuja

että suuresta tulosta menee suhteessa enemmän veroa kuin pienestä tulosta

tähän liittyy tämä että kun painopiste nyt kuntatalouden ahdingonkin kautta siirtyy kuntaverotukseen niin siitä huolimatta että tämä hyvä perusvähennyksen nosto on tapahtunut kyllä tämä vie verotuksen painopistettä tasaverotuksen suuntaan progressiosta

esitän kysymyksen ystävälleni edustaja rossille joka sanoi että jos näitä vasemmiston ehdotuksia toteutettaisiin niin yritykset menisivät konkurssiin tässä aiemmin

yrittäjänaisten lailla olemme sitä mieltä että alvin verotuksen alarajaa on nostettava ja huojennusta myöskin parannettava

me emme voi pärjätä me emme voi pitää hyvinvointiyhteiskuntaa yllä kovin paljon alhaisemmalla veroasteella kuin on esimerkiksi tanskassa tai ruotsissa tai niissä maissa joissa on samantyyppinen yhteiskuntarakenne ja laajat julkiset palvelut suhteellisen hyvä sosiaaliturva ja niin edelleen

yrittäjänaisten juuri tuoreen kannanoton mukaisesti olemme samaa mieltä

sitten on veropohjan pitävyys johon liittyy harmaan talouden torjunta talousrikollisuuden torjunta että se veropohja myöskin pitää ja sieltä laajasta veropohjasta tulee riittävästi tuloja

ehdotukseemme kuuluu sen puolittaminen

uskon että suurteollisuus ei mene tämän huojennuksen puolituksen takia konkurssiin mutta monet pienyrittäjät ja naisyrittäjät saisivat helpotusta siihen yrittämiseen alvin verotettavaa alarajaa nostamalla

ja kun puhutaan ympäristöveroista niin ympäristövero ei voi olla koskaan eräällä tavalla fiskaalinen pysyvä verotulo ja kasvattava vero jos sillä aidosti halutaan saada käyttäytymismuutoksia koska sen vaikutushan sulaa pois sen jälkeen kun ihmiset käyttäytymistään muuttavat

harmaasta taloudesta sen verran että kun se on valtiolle ja julkiselle taloudelle tuottavaa toimintaa niin vaikka tällä kierroksella ministeri hyvin pärjäsikin ja lisämäärärahoja tuli on käsittämätöntä että tällainen tuottava toiminta on menokehyksessä samalla viivalla kuin monet muut menot

oikeusministeriön puoli taisi pärjätä paremmin tässä uuden lähisuhdeväkivaltalain uudistuksen tuomisessa koska sisäasiainministeriön ja poliisin puolella tuntuu olevan kova huoli siitä vesittyykö sen lain oikea toimeenpano siihen resurssipulaan joka poliisin puolella tähän liittyy

zyskowiczin kannanottoa täällä ulkomaalaisten vankien palauttamisesta omiin maihinsa kärsimään rangaistuksiaan

kaikki se mikä on mahdollista sekä suomen lainsäädännön kansainvälisten sopimusten ja niiden puitteissa ja myöskin niitä tarvittaessa muuttaen niin kun ministeri brax kertoi eu tasolla tapahtuvista hankkeista niin varmasti kaikki tähtää siihen että kyllä näin pitää toimia että mahdollisimman moni täällä rikoksia tehnyt ja tuomion saanut kärsisi tuomionsa omassa maassaan

täällä ovat sekä hallituspuolueiden edustajat että ministeri vakuuttaneet että homma hoituu uudet yksiköt perustetaan potilaista ja kuntoutuksesta huolehditaan

mitä tulee tähän ratkaisuun niin tässä on puhuttu nyt siitä ohjaako tämän lainmuutoksen valmistumista ja tekemistä talous vai kriminaalipolitiikka

käsi sydämelle kollegat

kuka uskoo että ihan oikeasti tässä tilanteessa tämä toteutuu ja hoito taataan kun tiedetään kuntien taloustilanne

kyllä tässä varmaan molemmat elementit ovat hyvin voimakkaasti esillä niin kuin tuossa ministeri brax totesi kun keskustelua käytiin köyliön ja pelson vankiloiden hommasta

jos tilanne on ollut silloin iltakouluvaiheessa että ei suljeta niin kovalla kädellä vankiloita niin kuin oli jossain vaiheessa suunniteltu vaan tehdään muita toimenpiteitä ja jos nyt sitten lakivaliokunnassa tai tässä salissa yksi niistä muista keskeisistä toimenpiteistä jäisikin toteutumatta niin kyllä ainakin paineet jatkossa vankiloiden sulkemisen kautta saataviin säästöihin tietenkin lisääntyisivät

edustaja alatalo viittasi siihen että viime kaudella oli hankkeita vireillä tekeillä ja niitä tehtiin ja ne ovat vieläkin rakenteilla

ministerin puheenvuorossa todettiin että tutkimuksen osalta taltioidaan asiakirjat varmistetaan keskeneräisten hankkeiden valmistuminen yhteistyössä tulevien sairaanhoitopiirien tai asiasta kiinnostuneiden kanssa

ei yhtään sanaa jatkotutkimuksesta jota kuitenkin tarvitaan jos aiotaan edelleenkin olla huippua reuman hoidossa mutta todellakin se päätösesitys joka ed

ensi vuoden puoleenväliin mennessä pitäisi olla selvillä pitäisi olla olemassa joku hanke jolle voi hakea mahdollisesti kymmeniä miljoonia jopa enemmän ten t tukea euroopan unionista

elikkä muistutan kuitenkin edustaja alataloa siitä että ilman hankkeita maa ei kehity ja maan tämä verisuonisto liikenneverkko ei kehity

minusta myöskin kustannusten kasautumista tai säästöjen syntymistä pitää todella ajatella pitemmällä aikavälillä

vangit eivät vankiloissa parane he palaavat yhä uudelleen sinne tekevät yhä törkeämpiä rikoksia tai sitten he aiheuttavat lähipiirissään yhteiskunnassa muita kustannuksia ja vaikeuksia

arvoisa puhemies

kun tätä budjettiesitystä ja hallitusohjelmaa katsoo täytyy olla tyytyväinen että oli sellainen erikoinen poliittinen tilanne silloin puolitoista vuotta sitten että saatiin vääntömomenttia näiden asioiden eteenpäinviemiseksi ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi sekä hallitusohjelmassa että sitten sitä toteutettaessa budjettiratkaisuilla

sen takia minusta kriminaalipolitiikka oikein tehtynä pystyy pitemmällä aikavälillä myöskin tuomaan säästöjä

vetoan vielä hallitukseen siinä että kantakaa vastuuta vähän pitemmällä aikavälillä

kannattaako nyt ihan oikeasti ajaa alas se sopimusyhteiskuntamalli

en tiedä tietysti tämä muutos on aika radikaali ja kun täällä on paljon verrattu tähän ruotsin esimerkkiin niin kyllähän ruotsissa etenemistie oli aika varovainen

ainoastaan edustaja satonen ilkkui ikiliikkujapuheilla kun me olemme kantaneet huolta kotimaisen kulutuskysynnän kotimaisen ostovoiman vaikutuksista työllisyyteen

koko suomalainen yhteiskunta itse asiassa pohjoismainen yhteiskuntamalli jota ympäri maailmaa katsotaan on perustunut siihen että täällä osataan sopia täällä tehdään työmarkkinaratkaisuja täällä tehdään yhdessä kolmikantaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kanssa

esimerkiksi tämä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen on pitkäaikainen tavoite ollut ja toisenlaisessa tilanteessa tuskin olisi saatu siitä sopimusta aikaan

mutta toisaalta jos tämä askel joka suomessa nyt on aika iso tämän uudistuksen myötä ei toimi niin mikä estää lakia muuttamasta mikä estää tekemästä uutta lakia ja ennen sitä mikä estää tekemistä sellaista tulkintaa oikeuslaitoksessa joilla sitten niitä puutteita jos niitä ilmenee tämän käyttöönoton jälkeen estetään

kansainväliset tutkimukset osoittavat sen että nimenomaan isälle merkitty isyysvapaa takaa sen että isät myös näitä vapaita käyttävät ja se tuo tasa arvoa sekä arkeen että työelämään

toistan sen kysymyksen

minkälainen riski sisältyy siihen että elinkeinoelämän keskusliitto ek toistuvasti torjuu keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun pyrkimisen ja sillä tavalla vaarantaa meidän kustannuskilpailukykykehityksemme pitemmällä aikavälillä

voidaan keskustella onko ihan tuhannet tarkalleen totta tai näin mutta väitättekö että ei ole merkitystä kotimaiseen ostovoimaan ja sitä kautta työllisyyteen sillä että indeksejä leikataan

perheiden auttamisessa kiinnittäisin huomiota siihen onko mietitty jotakin tällaista matalan kynnyksen lähestymistapaa niin että ne perheet joissa sitä voimattomuutta ja vaikeuksia on pystyisivät koordinoidusti ottamaan yhteyttä ja saisivat jonkun kontaktin auttamisjärjestelmiin

elikkä paljon on mahdollista myöskin reagoida sekä lakeja edelleen muuttamalla tai sitten tulkintojen kautta

tietysti kun keskustellaan siitä mikä on rangaistus ja kun puhutaan tässä mietinnössäkin todetaan että rangaistus on mahdollista suorittaa vapaudessa niin kyllähän tietysti tavallinen kansalainen ihmettelee mikä rangaistus se on joka vapaudessa suoritetaan

ja niin kuin täällä on viitattu niin ruotsissa ainakin on saatu myönteisiä kokemuksia siitä että ennen kaikkea uusintarikollisuus on ollut vähäistä niiden vankien osalta joihin on sovellettu tätä

sitten on tärkeä asia se että kyllä tässä tämän vangin joka pääsee perusteellisen selvittelyn jälkeen tällaista rangaistustapaa suorittamaan motivaation on todella oltava kova ja jos se motivaatio repsahtaa pikkaisenkaan niin se tie päättyy siihen

minusta tässä on oleellista eduskunnan näkövinkkelistä se onko tässä yritetty pelata aikaa onko tässä jopa harhautettu onko sanottu ulos ja meille se mikä on totuus

siinä mielessä jos ajatellaan että meidän vankiloissamme on hyvin paljon päihdeongelmaisia ja he eivät tunnu siellä tiilen sisällä oikein paranevan tästä päihdeongelmastakaan vaan se jopa saattaa pahentua niin jos tämä valvontarangaistusmuoto antaa mahdollisuuden myöskin tehokkaasti vaikuttaa siihen oman motivaation ja tiukan kontrollin kautta että tämä päihdeongelma jää ehkä joltakin pysyvästi taakse niin se on aikamoinen voitto sekä tälle vangille hänen perheelleen että myöskin yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen että valiokunta aika päättävästi sen torjui koska siellä työryhmässähän oli ollut esillä tällaista valvontaa myöskin tämän paikantamis ja muun teknisen valvonnan osalta että sitten esimerkiksi päihteettömyyttä valvottaisiin tällaisella ympärivuorokautisella tekniikalla jossa ihmisestä sitten mitattaisiin hikeä ja mitä hormoneja siinä sitten mitattaisiin

sijoittajavastuu nyt toteutuu käytännössä tässä espanja paketissakin

siitä asti jatkuvasti on käyty keskustelua siitä millä tavalla pystyttäisiin tämä todellinen tarkoitus saavuttamaan ja tietysti markkinavoimia on pitänyt tyynnytellä

kun täällä on penätty kuinka pitkälle voidaan mennä niin sitä on todella arvioitava tämän tulevaisuuskeskustelun yhteydessä

onko se esimerkiksi näiden kriisimekanismien yhteenlaskettu kapasiteetti se yläraja joka on se kipupiste jonka yli ei voida mennä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

keskustan etenemismallihan on kirjattu vastalauseen kolmanneksi viimeiseen kappaleeseen jossa lähdetään juuri siitä että nyt pitää tehdä ratkaisut täällä pidättäytyä näistä uusista tukitoimista ja nopeuttaa ei vain kreikan vaan pahimpien kriisimaiden ajautumista velkasaneeraukseen

siinä mielessä olen henkilökohtaisesti tyytyväinen siitä että valiokunta ei loppumetreillä esiin tulleeseen mahdollisuuteen tämän osalta perustellusti ryhtynyt

käsitykseni mukaan ministeriössä tehdään kantokykyanalyysiä elikkä arvioidaan myöskin mikä on meidän valtion ja julkisen talouden kestävyys minkälaisia lisävelvoitteita enää voidaan vastaanottaa

ja kun täällä on puhuttu mitkä ovat niitä pahimpia kriisimaita niin onko keskusta nyt sitä mieltä että nyt pitää nopeuttaa velkasaneeraukseen ajautumista kreikan osalta portugalin osalta espanjan osalta italian osalta ja belgian osalta

mutta on myöskin puhuttava euron tulevaisuudesta eikä pidä sulkea myöskään pois sitä vaihtoehtoa onko järkevää jatkossa että kilpailukyvyltään niin täysin erilaiset alueet kuin nyt ovat saman valuuttakurssin piirissä

ei puhuta pelkästään kreikan hallitusta velkasaneerauksesta vaan siitä että nyt pitää pidättäytyä uusista toimista jotta pystytään nopeuttamaan pahimpien kriisimaiden velkasaneeraukseen ajautumista

kysymys kuuluu

kannattaako meidän vaikka onkin vähän hämärä päivä ja sateinen pilvinen päivä täällä kuitenkin suomessakin satsata sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä investointina siihen teknologiaan joka todellisuudessa todennäköisesti onkin yksi keskeisistä valtateknologioista energiantuotannossa tulevina vuosikymmeninä

minusta rehellisyys tässä asiassa olisi ihan tärkeintä siitä huolimatta että tietenkin käytännössä sitten nämä yksittäisratkaisut tulevat myöhemmin eteen

tämä on siinä mielessä tärkeää nyt kun eduskunta tänä iltana lähtee vaalitauolle että vaikka suuri valiokunta kokoontuukin ensi perjantaina kokoontuu ja ensi keskiviikkona kokoontuu ja kokoontuu senkin jälkeen niin käytännössä kuitenkin suuri sali on pois kuvioista

mitä tulee sitten tähän eurosopimukseen tai kilpailukykysopimukseen niin täällä on oikealta laidalta syytetty vasemmistoa että mitä pahaa on tällaisissa tavoitteissa kuin kilpailukyvyn parantaminen työllisyyden parantaminen julkisen talouden kestävyyden lisääminen entisestään tai rahoitusvakauden lujittaminen

velkaantuminen jatkui säästöpaineita oli

on totta että opetuksesta osaamisesta on leikattu aikaisemmillakin vaalikausilla mutta ihan yhtä totta on se että kaikki puolueet ennen vaaleja totesivat että nyt ollaan todella piripinnassa osaamisesta opetuksesta ei enää leikata ei ole suomen tulevaisuuden kannalta mahdollista leikata

no eihän niissä tietenkään mitään pahaa ole mutta eihän nyt näiden tavoitteiden kirjaamiseksi tarvitse eurooppa johtajien kokoontua kun nämähän ovat olleet melkein kaikissa euroopan unionin asiakirjoissa koko ajan

kysymys on kuluttajansuojasta kysymys on opetuksen ammattilaisista millä tavalla he kokevat kun juuri näin luvattiin ennen vaaleja että ei missään nimessä leikata

koko euroopan unionin tavoite on että me olisimme kilpailukykyisiä meillä olisi hyvä työllisyys ja meillä olisi vahva julkinen talous ja rahoitusvakaus tässä unionissa

kysymys on äänestäjien kuluttajansuojasta kun heille vannottiin että opetus ja osaaminen on se alue josta ei tulla leikkaamaan

kyllähän on ilman muuta totta että esimerkiksi viron puolelta tapahtuva sinne sijoittuneiden yritysten ja heidän lähettämiensä pimeiden työntekijöiden ja pimeän yrittämisen ongelma on erittäin nopeasti kasvanut ja se näkyy erityisesti täällä rakennusalalla ja esimerkiksi ravintola alalla pääkaupunkiseudulla

kyllä nyt pitäisi hallituspuolueiden rehellisesti näiden yksityiskohtien taakse menemisen lisäksi kehittämisen lisäksi uskaltaa tunnustaa se että tässä tapauksessa on petetty vaalilupaukset ja karkeimman kanssa

elikkä takana on muutakin

kyllä he nauravatkin kun heidät päästetään pälkähästä vastuun suhteen ja sen lisäksi he tässä yhteydessä saavat mieleistänsä politiikkaa euroopassa vietyä eteenpäin tai ainakin sitä tapahtuu sellaista politiikkaa joka on varmasti pankkiherroille ja rouville mieleen elikkä tällaista oikeistolaista politiikkaa jossa puututaan veroratkaisuihin puututaan työmarkkinoihin puututaan eläkeratkaisuihin ja niin edelleen